olisi otettu lupamaksuissa eli kalastonhoitomaksun osalta tarkasteluun ja katsottu sosiaalinen pohja sille kuka oikeasti on sen edullisemman kalastuksen mahdollisuuden piirissä eikä tuo nyt olisi toimeentulotuen varassa oleville toki ollut mikään mahdoton ajateltava

lajiliittojen oma varainhankinta perustuu myös monesti ja yleensäkin yritysyhteistyöhön ja näissä sponsorisopimuksissa on lähes poikkeuksetta dopingpykälä mikä johtaa siihen että lajiliiton urheilijan käyttäessä kiellettyä dopingainetta joutuu lajiliitto palauttamaan yhteistyökumppanille rahaa tai saa sanktiomaksuja

tuohon viimeiseen yhdyn erittäin mielelläni hyvä varjobudjetin kohta tässä teidän esityksessänne

eli kyllä tällä toiminnalla jolla olisi yhdessä esimerkiksi kalastusoppaiden kanssa pystytty kehittämään syrjäytymisen ehkäisemistä oltaisiin saatu yhteiskunnalle varmasti enemmän tuloja kuin menoja niin että myös kalastusalueiden kalastuksen hoidosta vastuussa olevat tahot olisivat päässeet saman rahan piiriin

syy siihen miksi otin tuon listan esille oli se että se on toistunut teidän puheenvuoroissanne ja aiemminkin kokon silloin kun ollaan puhuttu lisätalousarviosta ja välikysymyksen vastauspuheenvuorossa teidän ryhmän puheenjohtaja toi nämä sosiaalipuolen leikkaukset eli niin sanottujen sivukulujen leikkaukset ja sen takia halusin ne nostaa esille

olisiko nyt valtiovallan aika ottaa tässä lajiliitoille suunnatussa varojen jakamisessa samanlainen pykälä joka ilmaisisi siten valtion tahtotilan dopingin vastaisessa taistelussa

toisena oli myös edustaja mustajärven tekemä pykälämuutosesitys jossa metsähallituksen osalta katsottiin niitä oikeutuksia että onko vai eikö puolet niin kuin kaikilla muilla pohjoisen järvillä

mutta siinä mielessä nukun yöni hyvin että henkilökohtaisesti tuon ratkaisun takana en voinut olla koska tiedän ihan varmasti että vaikka tässä maassa on tehty tällä hetkellä joukko yrityskauppoja niin kun niitä olen johdolta kysynyt niin sanovat että yhteisövero ei ollut se ratkaiseva asia että kauppa on syntynyt

arvoisa rouva puhemies

niin minä olen tehnyt eduskunnassa semmoisen aloitteen että listautumattomat yritykset voisivat saada pörssin kautta omalle kasvuyritykselleen rahoitusta

oli pakko tarttua siihen vaikka ajattelin että näin hyvässä asiapitoisessa keskustelussa ei tehtäisi politiikkaa mutta ehkä se kuuluu kuitenkin tänne eduskuntaan osaltaan

eli vaikka se ei tähän lakialoitteeseen kuulu niin en voi kyllä muuta kuin surullisena todeta sen kuinka me olemme mahdollistaneet sen että valtio omistusta on surutta myyty silmälaput silmillä vielä enemmän kuin ravihevosella ei ole nähty edes eteenpäin

muistan että talousvaliokunnan käsittelyssä puhuimme aggregaattivarastoista joita olisi ympäri suomea joitakin joista voidaan antaa sitten ihmisille sähköä näitten määrittelyitten puitteissa

toki on tämä minkä paatero toi esille että jotkut ovat jo investoineet mutta täytyy myös muistaa se että näillä koroilla otettu laina on kyllä varmasti edullinen ratkaisu kun ajatellaan että jos ollaan sitten samalla kertaa lisätty tätä tuottoa lisäämällä omia siirtohintamaksuja

on myös huomioitava se että on ilmeistäkin niissä joissa on annettu jakeluverkon mennä retuperälle että siellä sitten myöskin kuormaa tulee ja siirtohintoihin varmasti voimakkaita korotuspaineita

mutta puheenvuorossani halusin korostaa sitä että tämän tarkastelun pitää myös sisältää se että siitä ei saa tulla perinne jatkossa niin että vain maailman tappiin asti sitten pidetään niitä korkeita siirtokustannushintoja

ei aivan jumalan sana mutta varmasti puolitotuus

jos sanon vastauspuheenvuoroissa en tarkoita silloin teidän ryhmäpuheenvuorojenne sisältöä

kun on ollut keskustelua nyt kovastikin kiivaasti opintotuen indeksiin sitomisesta niin pitää muistaa kuitenkin se perusta mihinkä tässä ollaan nyt menossa ja missä talouden tilanteessa siihen ollaan ryhtymässä

arvoisa puhemies

on huomionarvoista se että nyt ollaan kuitenkin siinä tilanteessa että tämä tosiasia ja kauan tavoiteltu indeksiin sitominen on totta kun se on hallitusohjelmaan kirjattu

tästä ei voi olla kuin yhtä mieltä

tuossa edellä edustaja kärnä toi hyvin tämän sukupuolisen tasa arvon ja sitä kautta tämän lakiesityksen perusteluissa myös olisi voitu ehkä vielä voimakkaammin mainita myös se että tällä on myös sukupuolten väliseen yhdenvertaisuuteen erittäin suuri merkitys ja sitä olisi hyvä enemmänkin korostaa

jokaisella suomalaisella pitää olla mahdollisuus kouluttautua ja opiskella kykyjensä ja mielenkiintonsa mukaan sillä suomi tarvitsee kaikki ne resurssit joita meillä on omasta kansakunnastamme suomalaisista ja suomessa opiskelevista saatavissa

tämä yhteiskunta tarvitsee osaajia jotka kehittävät edelleen meidän vientiteollisuuttamme ja sitä kautta mahdollisuutta saada yhteiskunnan varoja paremmin hyödyntävän tulevaisuuden eli meillä pitää olla osaajia

päivä osa aikaiseen työsuhteeseen niin kun hänen lomansa sitten alkaa ja loma ajan palkka lasketaan tarkoittaa se todella sitä että se lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittu ansio on erittäin epätaisa ta sa pai

pitäisi pystyä näkemään se että meillä olisi opintoaikoja kiihdyttävä motivaattori

eli jos halutaan joitakin uudistuksia pitäisi nähdä että olisi mahdollista antaa valmistumisen jälkeen siitä potista joku stipendi sitten jolla palkittaisiin ja kiihdytettäisiin sitä halukkuutta nopeaan opiskeluun

epätasapainoisessa tarkastelussa juuri suhteessa tuntipalkkalaiseen työntekijään jolloin tämä kuukausipalkkalainen saa sen lomapalkkansa vain juuri sen voimassa olevan työsuhteen perusteella

arvoisa herra puhemies

se tekee tästä erittäin oikeudenmukaisen että nimenomaan asioita tarkastellaan sen koko lomavuoden aikana olevan työsuhteen perusteella ja sen aikana ansaitulla rahalla

kyllä niistä painotuksista joita tässä on täytyy sanoa että tuolla ay liikkeen puolella näin työntekijöiden edustajana tuntuu siltä että on tietty vaihtoehto esimerkiksi paikallisen sopimisen laajentaminen niin että se koskettaa sellaista järjestäytymätöntä työnantajakenttää joka ei ole sopimassa alan työehdoista

tätä ei voi olla kannattamatta mutta josko enemmänkin kuin pieni kauneusvirhe haluaisin että eduskunta tätä lakiehdotusta käsitellessään huolehtisi myös siitä että osa aikaiseen siirtyvällä olisi oikeus myös lomapäivien pitoon siinä suhteessa mitä työntekijä on lomanmääräytymisvuoden aikana työskennellyt kokoaikatyössä

mutta joka tapauksessa sen paikallisen työehtosopimuksen noudattaminen on erityisen tärkeä ja pyhä asia ja pidetään siitä kolmikantaisuudesta kiinni

siinä mielessä nyt täällä ei ole varapuhemies pekkarista jolla oli erittäin hyvä keskustapuolueen pykälämuutosehdotus sen osalta jotta olisimme välttyneet siltä että me maalaisetkin maksamme nyt helsinkiläisten sähköverkon rakentamisen

lähes poikkeuksetta osa aikaeläkkeelle siirtyvät sitä haluavat ja pitävät erittäin epäoikeudenmukaisena etteivät he voi pitää lomarahaa vastaavia lomapäiviä

joten täytyy sanoa että tämän hallituksen työelämätuntemus ja puheet ovat enemmänkin niin kuin tuota hevon sontaa mutta täytyy sanoa että hallitus on johdonmukainen koska hallitus ohjelmassaan on sitoutunut myös polttamaan sitä

pahimmassa tapauksessa tämä voisi aiheuttaa osa aikaeläkkeelle siirtyvälle liikaa ansiotuloja suhteessa siihen mitä osa aikaeläkkeellä saa ansaita eli siirtymävuoden osalta on erittäin tarkoin määritelty paljonko ansioita voi olla vuoden aikana

siinä mielessä jos siirtymävaiheessa eli lomanmääräytymisvuoden loppupuolella ihminen siirtyy osa aikaeläkkeelle hänelle tulee lomapalkkaa ja sitä kautta lomarahoja kokoaikatyöstä mutta hänellä ei kuitenkaan ole lomankäyttöoikeutta kuin vain sen osa aikaisuuden perusteella

ja itse katson että totta kai työnantajan pitäisi tästä huolehtia mutta kun se on työntekijän vastuulla tämä voi jäädä pahimmassa tapauksessa huomioimatta ja se tarkoittaa että osa aikaeläke katkeaa koska vuoden ansiot ovat liian suuret

osa aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet kokevat tuntevansa erityisesti epäoikeudenmukaista tulee se että tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi kun lomaoikeutta säädellään juuri sen perusteella mikä on loman alkaessa olevan työsuhteen peruste

edustaja karimäki otti hyvän tai sanotaanko huonon asian hyvin esille eli hallitus makasi tuon vaikka se hallitusohjelmakirjauksessa oli mukana ja se ei edennyt

kukin katsokoon peiliin omaltakin osaltaan mutta valitettavaa on ja todellakin toivon että edustaja karimäen lakialoite joka on uudistus edelliskaudelta mihinkä nyt nimeni kirjoitin etenisi

tämä olisi yksi erinomainen tapa monipuolistaa ja erityisesti antaa mahdollisuuksia pientuotannolle ja sitä kautta haja asutusalueilla erityisesti omakotitaloissa rivitaloissa saada oma energiatuotanto myös sähkön hinnan osalta kuluttajaystävällisemmäksi mikäli tämä olisi mahdollista

katsonkin että kun tämä eu tuomioistuimen myötä nyt meille tullut hallituksen esitys nimenomaan tarkoittaa sitä että meidän tulee tarkastella tätä asiaa siltä kannalta mikä on se karttumissuhde niin meidän pitää tässä kohtaa tarkastella sitä onko kokoaikatyössä oleva rahankertymä erilaista kuin lomankäyttöoikeus

kysymys on vain siitä että meillä verolainsäädäntö ei tästä kohtaa taitu tähän mutta enemmänkin on kysymys tahtotilasta jota pitää ehdottomasti noudattaa

toivonkin että tätä valmisteltaessa työ ja hyvinvointivaliokunta pyytäisi perustuslakivaliokunnalta lausuntoa siitä jättääkö tämä ristiriitaisuuden siihen että loma ajan palkka kertyy tehdyn kokoaikaisen työsuhteen osalta mutta loman käyttöoikeus jää kuitenkin samaan asemaan kuin tällä hetkellä nyt ennen tätä muutosta on kuukausipalkkalaisella tämän lomarahan suhteen ja lomapalkan suhteen

kaikki uusiutuvan energian osalta tuotettu piensähkö edistää meidän ympäristötavoitteitamme mahdollistaa haja asutusalueilla energian kuluttajahintojen laskun ja sitä kautta edistää myös taloudellista toimeliaisuutta

arvoisa rouva puhemies

kyllä ne tulevat ihan päiväaikaan tuodaan kotiovelle ja siihen se että minä asioivillalla verkkokaupassa tai jos ja jos tuta miten

ja tämä samanlainen menettely on tälläkin hetkellä suomalaisilla kivijalkakaupoilla ne ovat aivan yhtä lailla tasa arvoisessa asemassa enkä minä ymmärrä että se problematiikka liittyykään juuri siihen

arvoisa herra puhemies

olinhan siellä minäkin voisin sanoa kun nimeni laitoin siihen aloitteeseen

ehkä suurin joka ei ole se pieni asia on nimenomaan se että tällä lakialoitteella otetaan pieni askel siihen että viranomaisten välisen tietojenvaihdon tabu murretaan

tämä on erittäin tärkeä askel siihen että me voisimme jatkossa järkevöittää sujuvoittaa viranomaisten tiedonvaihtoa

meillä on osaltaan sitä tässä maassa että meillä puutteellisen viranomaisten tiedonvaihdon johdosta vuotaa perälauta ja toisaalta meillä jää paljon etuuksia myös saamatta toisin kuin jos meillä olisi avoimempi tiedonvaihto

meillä on paljon käytäntöjä joissa tämä avoimuuden kriteeristö tai sanotaanko yksilön suoja ahdistaa meitä ja uuvuttaa meitä ja on meille kallista

mutta toinen asia minkä kyllä ministeri risikko kutakuinkin otti jo esille on se että nyt on tietoa eikä jää tiedon puutteesta kiinni kohtaantuuko hoito vai ei

mutta vieläkin tärkeämpää on todeta se että jokainen säästynyt euro tarkoittaa sitä että joku rintamamiesveteraani on jäänyt vaille sitä kuntoutuspalvelua mikä olisi hänelle ollut mahdollista mikä tarkoittaa sitä että hän on varmasti nopeammin sänkyyn sidottu kalliimpi yhteiskunnalle kuin tämän kuntoutuksen mahdollistama tuki olisi

arvoisa puhemies

kuntauudistuksessa puhutaan kunnista ja kuntien asemasta ja siihen liittyvistä vaikutuksista palveluihin

sinällään johdonmukaista mutta kun kuuntelee opposition kritiikkiä niin tulee mieleen ja kysynkin ministeriltä onko tässä kuntauudistuksessa vähääkään kysymys siitä että suomessa halutaan että köyhimmässäkin kunnassa olevat kuntalaiset ovat tasavertaisessa asemassa saadakseen niitä palveluita joita lainsäädännöllä edellytetään kuntalaisten saavan vai onko tämä vain pelkkää pahantekoa mellastamista ja osoittelua

arvoisa puhemies

on todella tärkeätä huomata että tämä ei poista nykyistä lainsäädäntöä siltä osin että on pyydettäessä tämä siirto oikeus

mielestäni kaikkein tärkeintä ja kohtuullisinta on se että kuntalaisten yhdenvertaisesta asemasta suomi nimisessä maassa huolehditaan tasavertaisesti

omasta kokemuksestani voin sanoa että on henkilöitä jotka eivät halua siirtää lomaansa ehkä juuri sen takia että ollaan osa aikaisessa työsuhteessa jolloin se tulotaso sen loman siirtämisen myötä sitten vielä entisestään kapenisi

eli tällä hetkellä lainsäädäntö kuitenkin antaa mahdollisuuden että henkilölle joka sairastuu eikä siirrä lomaansa jää se sairausajan palkanmaksu plus loma ajan palkka

eli sairausajan palkanmaksu jää hänelle omaksi hyödykseen ja tämä on se suodatin joka helposti tekee sen että sitä siirtopyyntöä ei tehdäkään

jos on vain muutama päivä karttunutta lomaa niin on todellakin hienoa että henkilölle ja työntekijälle virkamiehelle tulee mahdollisuus siirtää se muutama päivä sitten toiseen ajankohtaan

työnantajalla on kuitenkin se osoittamismahdollisuus mihinkä se kohdentaa

tässä ei ole kysymys tavallaan vientituotteesta vaan siitä että nyt halutaan oikeutetusti ruveta perustelemaan että korkeakouluille annetaan heidän paljon tahtomansa rahastusmenettelymahdollisuus

kysymys ei todellakaan ole siitä että tällä olisi vientituotestatusta

edustaja vikman täytyy sanoa että meillä on paljon enemmän erityisosaamista vaikkapa telakkateollisuudessa ynnä muussa sellaisessa tuotevalikossa jotka meiltä viedään käsistä mutta se että me sulkeudumme tänne omaan kuoreemme tämän asian kanssa tarkoittaa sitä varmaan niin kuin olen seurannut paljon puhutaan ruotsista ja tanskasta ja niin edelleen ja nyt puhutaan siitä kuinka hyvin ollaan ruotsissa edelleen sitten noustu siihen

arvoisa puhemies

kun harmaan talouden kysymystä on nostettu tässä esille niin se edellyttää oikeustoimilta ja lainsäädännön valmistelulta erittäin paljon resursseja

haluaisin kysyä ministeriltä näkeekö ministeri että tällä budjetilla pystytään toteuttamaan myös virkamieskunnassa se lainvalmistelun lisäresurssi joka kiireellisesti täytyisi saada toimeen niin että tämän hallituskauden aikana voidaan oikeasti puuttua harmaan talouden ongelmiin

onko ja mahdollistaako tämä budjetti ne raamit että me oikeasti saamme valmisteltua lainsäädäntöä ja että meillä on riittävät resurssit sen lain toteuttamiseen mutta myös valvontaan ja niihin toimenpiteisiin joita tämä edellyttää

mutta tällä hallinnonalalla ollaan nyt alueellistamista suorittamassa ja minun täytyy sanoa että tässä kohtaa olen kyllä enemmänkin tämän hallituksen ison periaatteen kannalla sillä että keskitetään ja tehostetaan

nyt meillä puretaan erittäin toimiva hyvä yhteistyökuvio

kun meillä se puretaan nyt liikkuvan poliisin osalta sinne alueellisille toimijoille niin minä pelkään että tämä toiminta halvaantuu siltä osin että meidän harmaan talouden torjuntamme kärsii siitä koska kaikki nämä tahot jotka ovat tässä mukana olleet ovat kiitelleet tätä ja nyt ollaan menossa taaksepäin

äsköisessä puheenvuorossa kuvattiin juuri se tilanne mikä pitää huomioida ja siinä mielessä olen myös edustaja haataisen aloitteen takana ja kannatan sitä lämpimästi

toivon että tätä keskustelua käydään jatkossakin vakavalla mielellä sillä nämä asiat mitä edustaja eloranta toi tuossa esille ovat erittäin tärkeitä oleellisia siihen että

keskustelu päättyi

tietojeni mukaan typpipäästöjen vähentäminen meriliikenteessä itämeren alueella on aktiivisessa valmistelussa ja nämä maat hakevat itämerta erityisalueeksi

toisaalta tiedetään että hiilidioksidipäästöjä meriliikenteessä liittyen tähän eu laajuiseen päästökauppaan on olemassa niin onko jotakin nyt valmisteilla sillä lailla että työ ja elinkeinoministeriössä on tunnistettu se jos jossakin jo tehdään jotain muita hankkeita mitkä edelleen vaikeuttavat suomalaisen vientiteollisuuden toimintaa

joka tapauksessa oli sitten tunneista taikka päivistä kysymys työn tarjontaan ja työttömyysturvaan puuttuminen ei luo työllisyyttä tähän maahan

ja kun tiedetään muitakin esimerkiksi lastipesuvesien tai haitattomien

hyvää keskustelua ja täytyy sanoa että edustaja zyskowicz otti kyllä kopin juuri oikeasta ajatuksesta mutta täytyy muistaa se että näin vasemmistoliittolaisena kansanedustajana toki en haluaisi olla uudistamassa koko järjestelmää siten kuin ehkä tulin puheestani ymmärretyksi

mutta olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista jos hän pystyy yhteiskunnan rahaa säästämään sillä omalla intensiivisyydellään kyvykkyydellään että hänellä olisi mahdollisuus vielä nopeammin saada opintonsa päätökseen jolloin olisi oikeutettua että hänen oma kyvykkyytensä myös tästä yhteiskunnan kassasta palkittaisiin koska hän voisi hidastelullaan sitä myöskin saada

se tasapainon löytäminen ja houkuttelevuuden tekeminen sille sektorille että nopea valmistuminen olisi meidän kaikkien etu ja se säästäisi meiltä rahaa on todella tärkeä ajatus

edustaja uotila oman kokemuspohjansa osalta kuvasi tätä tilannetta ja toi selkeästi esille lukuja että mitä tarkoittaa nykypäivänä sana lakko

hyvin paljon on mielenilmauksia siitä pettyneestä tuntemuksesta joka johtuu irtisanomisista tai siitä että henkilöstö kokee yrityksen johdon toimivan huonosti ja harjoittavan huonoa henkilöstöpolitiikkaa

valitettava tapahtuma joka sysäsi tämän lakialoitteen liikkeelle oli valtion omistaman postin työtaistelutilanne ja se että valtion omistusohjauksesta vastaava ministeri pääministeri sipilä katseli sivusta ja antoi täältä ministeriaitiosta neuvon

neuvotelkaa neuvotelkaa ja neuvotelkaa

on hyvä että postin työtaistelutilanne purkautui kuitenkin valtakunnansovittelijan sovintoesitykseen ja palautti normaalitilanteen niin että pukki voi saada postin kautta lahjansa perille tänäkin jouluna

en itse käyttäisi sanaa että vuokratyöntekijät ovat rikkureita vaan heidän on oman työsuhteensa vuoksi otettava sitä työtä vastaan mitä tarjotaan ja siinä mielessä tämä on erittäin tervehdittävä lainsäädäntö

arvoisa herra puhemies

ilmastolain säätäminen sinällään on erityisen perusteltua ja mielestäni se että olemme kansallisesti eturintamassa ei tarkoita pelkästään uhkaa suomalaiselle teollisuudelle vaan luo myös mahdollisuudet

on todella surullista että suomessa joku eduskuntaryhmä joutuu tekemään tällaisen aloitteen joka turvaa laillisen lakko oikeuden

tämä on hämmästyttävä ja surullinen tilanne mutta näin on nyt tehtävä ja siinä mielessä tämä lakialoite on perusteltu

meillä olisi välineitä teollisuuden sanotaanko omien päästöjen rajoittamiseen olevan teknologian käyttöönottoon luoda erilaisia niin sanottuja porkkanoita

en emeritusprofessori tiitisen kanssa ole kaikesta hänen lausumastaan samaa mieltä mikä osaltaan on pakko tässä todeta

jos sortaa työsuhteessa jotakin kokonaista työntekijäryhmää niin tiitisen mukaan se ei olekaan työsyrjintää

kyllä meidän pitää nähdä se että meillä raskaassakin teollisuudessa ottamalla ympäristöystävällisempää teknologiaa käyttöön pystytään ehkäisemään ilmastonmuutosta ja sitä kautta myös luomaan uutta teollisuutta suomeen

kun esimerkiksi puolalaiset sähkömiehet eräällä työpaikalla olivat alipalkattuja niin se ei ollut tämän professorin mukaan mitenkään tuomittavaa ja niinpä syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen

jos meillä teollisuus joka ottaa käyttöön sanotaan kansainvälisten rajoitusten tai meidän kansallisten rajoitustemme mukaista vielä korkeampaa teknologiaa joka vielä enemmän hillitsee päästöjä niin olisi ihan mahdollista että meillä olisi verokannustimia koska veropäätöksin me pystymme vaikuttamaan minkälaisia investointeja otetaan

erityisen tärkeätä tässä on ottaa puheeksi se mitenkä edistetään tätä koko sektoria

mutta tässä kohtaa on pakko kyllä siteerata tuota edustaja uotilan edellä esille tuomaa tiitisen kommenttia siitä että tämä on erittäin ongelmallista ja moraalisesti arveluttavaa

arvoisa rouva puhemies

edustaja mölsä omassa puheenvuorossaan otti kärkevästi ja erittäin negatiivisessa mielessä esille vvon ja ammattiyhdistysliikkeen välisen kytköksen johonka kyllä ansiokkaasti edustaja myller vastasi mistä on todellisuudessa kysymys

eli niitä menetelmiä joilla pystytään tehostamaan päästöjen vähentämistä voitaisiin palkita verokannustimin ja erityisesti jos se verokannustin kohdistuu sellaisiin investointeihin joita kehitetään tässä maassa se loisi tälle maalle mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisen teknologian edelläkävijyyteen

on erittäin tärkeätä että työelämässä neuvottelemalla pystytään etenemään ja onkin selvää että monissa kohdin me tarvitsisimme enemmän sellaista myötämääräämisoikeutta mikä on ruotsissa tai sitä kuinka saksassa sovitaan niin sanotusti paikallista sopimista

kopra ottaa kyllä pientuotannot erittäin hyvin ja positiivisesti vastaan ja kyllä jos me emme tällä välillä löydä toisiamme niin on tässä suomessa jotakin aivan ihmeellistä

mutta kun on nyt ministeri joka täällä vastaa niin tavallaan haluaisin kysyä millä lailla olette kuunnellut tätä keskustelua muistaen että nuorisosäätiö on yksi suurista myös asuntoja tuottavista ja rakentavista yksiköistä

pitää tässäkin keskustelussa tuoda esille että paikallinen sopiminen näissä meidän niin sanotuissa verrokkimaissamme on aivan toista luokkaa kuin nyt hallitus esittää täällä työpaikkatasolle vietävää paikallista sopimista missä vielä nyt selvitysmiehen osalta ei kunnioiteta yleissitovaa työehtosopimusta jonka pitää olla kyllä tässä länsimaisessa kulttuurissa se lähtökohta joka turvaa työntekijöiden aseman eikä niin että sopimisella pystytään pakottamaan koska aivan selvä on että jossakin kohtaa tulee se törmäyskurssi jolloin sitten tulee se kaikkein ikävin asia eli laiton työtaistelutilanne